luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen tarkoittaa sitä että luonnonsuojelun eteen on panostettava paljon enemmän kuin ennen

muu maailma valitsi silloin toisenlaiset polut ja suomi valitsi ydinvoiman tien mutta vaarana on että ydinvoima vie pääomia uusiutuvilta ja uudelta teknologialta

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri pekkarinen sanoitte täällä aikaisemmin päivällä että uusiutuvan energian periaatepäätös tuulivoimasta on haastava koska on odotettavissa vastustusta itkuja ja valituksia

mutta tanskassa on nähty sellainen kehitys että kun annettiin tuulivoiman syöttötariffituki myös ihan pienelle tuulivoimatuotannolle niin tuulivoiman pientuotanto kasvoi rajusti ja sitä kautta myös yleinen hyväksyttävyys isoille tuulivoimalaitoksille ja tanskahan on yksi tuulivoiman edelläkävijämaa

hyvä että asia etenee sillä päällekkäisten tietokantojen ylläpito aiheuttaa ihmisten pompottelua paikasta toiseen tehottomuutta ja heikentää palvelujen laatua joten olisi todella hyvä saada nopeasti tämänkaltaisia rakenteellisia uudistuksia vauhtiin julkisten tietojärjestelmien yhteensovittamista

uusi kansallispuisto vahvistaisi rakennuspaineiden uhkaamaa pääkaupunkiseudun viherkehää

kysyisin teiltä mitä hallitus tekee helpottaakseen tuulivoiman kaavoitusta

merellinen luonto lintuluodot kalliot rantaniityt ja vedenalaiset harjut on säästettävä jälkipolville

minäkin haluan kiittää ministeriä siitä että hän otti veteraanien viestin vastaan ja on antamassa lisää veteraanien kuntoutukseen

porkkalan kansallispuiston perustaminen turvaa parhaalla mahdollisella tavalla alueen luontoarvot sekä mahdollistaa virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamisen

koska alueella on nyt pieniä vaikkakin upeita erillisiä virkistysalueita se on silti rikkonainen ja kaipaa kokonaisvaltaista kehittämistä muun muassa laajempia ulkoilureittejä

puisto sijoittui stora träskön saarelle mutta lakkautettiin parikymmentä vuotta myöhemmin porkkalan vuokra alueen palautuksen yhteydessä

yksinhuoltajaperheissä on hyvin suuri köyhyysriski

heidän on vaikea työllistyä koska on vaikea saada lastenhoitoa järjestymään päivähoitoa pienten koululaisten iltapäivä ja iltahoitoa ja tämä siksi että erityisesti vuorotyö yötyö iltatyö on lisääntynyt kaupoissa terveydenhoitoalalla ja niin edelleen

luontojärjestöt ovat esittäneet että kansallispuisto perustettaisiin alkuvaiheessa valtion maille kirkkonummen siuntion ja inkoon kuntien alueille

kysyisin arvoisalta ministeriltä mitä voisi tehdä helpottaaksemme työelämän ja perhe elämän yhteensovittamista joka edistäisi yksinhuoltajien työllistymistä

uudenmaan liitto ja alueen kunnat tukevat kansallispuiston perustamista porkkalaan

porkkala olisi napakymppi juhlavuoden teemojen nykyisyys menneisyys tulevaisuus kannalta

arvoisa puhemies

äsken kävimme hyvää debattia ja esille nousivat muun muassa esteettömyysmääräykset joiden heikentämistä on kovasti pelätty

esteettömien asuntojen tarve kasvaa kuten ministeri täällä totesi ja tarvitaan parempaa suunnittelua jotta voidaan rakentaa esteettömiä asuntoja ja kun esteettömyys otetaan jo varhaisessa vaiheessa huomioon se ei edes tule kovin kalliiksi

se on helpottava viesti monille vammaisjärjestöille mutta nyt on todella tärkeätä ja jatkossa pitää paremmin varmistaa että uudisrakentaminen todella on esteetöntä ja noudattaa olemassa olevia esteettömyysmääräyksiä edustaja haatainen porissa edustaja niinistö ville poissa edustaja elovaara poissa edusti

mutta entä jos palvelun tarvitsija on syrjäytynyt tai ikääntynyt hänellä ei ole omaa nettiä ei puhelinta eikä voimia tutkia kirjastonkaan kautta tarjontaa

mahdollinen neuvontapalvelu saa hänet hämilleen

kaikkein heikoimmille asiakkaille jäävät pelkästään kunnalliset palvelut jotka ruuhkautuvat entisestään ja jäävät jälkeen kehityksestä kun osa rahoista menee setelikäyttöön

tulevat seteliasiakkaat ja muut joilla ei ole varaa maksaa kallista omavastuuta mikä setelin jälkeen jää

sosiaali ja terveysvaliokunta onkin jossain määrin käsittelyssään kiinnittänyt huomiota näihin mahdollisiin ongelmiin

mietinnössä todetaankin että valiokunta korostaa että järjestelmän käyttöönotto edellyttää että kunnassa varaudutaan asiakkaan asianmukaiseen neuvontaan ja ohjaukseen sekä kiinnitetään huomiota heikkojen asiakasryhmien mahdollisuuteen käyttää palveluseteliä

toki on hyvä että valiokunta on tehnyt myös lausuman jossa edellytetään seurantaa ja sitä minkä tyyppiset asiakkaat näitä palvelusetelejä käyttävät ja minkä tyyppisiin palveluihin ne sitten ohjautuvat

on kyllä todella tärkeää että jos tämä laki käytännössä johtaa räikeään eriarvoistumiseen siihen on tehtävä pikimmiten muutos

tulli huolehtii monista tärkeistä tehtävistä kuten rekkalastien tarkastaminen ajoneuvojen liikenneturvallisuuden varmistaminen tuontielintarvikkeiden lelujen ja muiden tavaroiden turvallisuuden varmistaminen sekä rajaturvallisuus ja rikoksentorjunta

siksi on tärkeää että valtiovarainvaliokunta lisäsi miljoonan euron lisämäärärahan tullille

sitten kuntatalouteen

ennaltaehkäisystä puhutaan paljon ja kauniisti mutta käytännössä se tarkoittaa sitä että ymmärretään siirtää resursseja laadukkaaseen kouluun ja päivähoitoon pieniin ryhmäkokoihin perheitä tukeviin palveluihin ja tulonsiirtoihin vähävaraisille lapsiperheille

nyt menee valtavia summia siihen että lapsia otetaan huostaan ja nuoret joutuvat työkyvyttömyyseläkkeelle esimerkiksi mielenterveysongelmien vuoksi

tietysti hätää kärsivät on hoidettava ensi tilassa mutta pitkällä jänteellä kunnat pitäisi palkita onnistuneesta ennalta ehkäisevästä toiminnasta

varoja kunta voi saada lisää myös ilmastonmuutoksen torjunnasta säästämällä energiaa rakentamalla energiatehokkaita taloja säästämällä valaistuksessa ja laskemalla kiinteistöjen lämpötiloja

arvoisa herra puhemies

oli ilo kuulla molemmilta ministereiltä hyvistä hankkeista kuten pop hankkeesta ja ammatillisen koulutuksen lisäämisestä ja kulttuurisetelistä

haluaisin kuitenkin nostaa esille erään tärkeän lasten hyvinvointia edistävän asian nimittäin koulukiusaamisen vähentämisen

arvoisa rouva puhemies

nythän on ollut kiva koulu hanke pilottiprojekti josta on erittäin hyviä kokemuksia ja mahdollisesti hanketta ollaan laajentamassa

meillä on todellakin käsittelyssä historiallinen päätös kun kaikille jo oppikirjoistakin tutun saimaan kanavan sopimus uudistetaan venäjän kanssa

myös suomen lasten parlamentti on kiinnittänyt huomiota tähän asiaan ja esittänyt kansanedustajille toimenpide ehdotuksia

päätöksen myötä edistetään myös huviveneilyä ja matkailua

saimaan kanava toimii porttina itämereltä saimaalle ja myös merkittävänä kuljetusväylänä on hyvin keskeinen kanava suomelle ollut pitkään ja on tulevaisuudessakin

yksi näistä on nimenomaan koulukiusaamisen vähentäminen

kysyisin ministeriltä voisiko hallitus laatia suosituksen koulukiusaamisen vähentämiseksi esimerkiksi kiva hankkeen pohjalta

tiusanen mainitsi sen että talvikulun yhteydessä tulisi huomioida saimaannorpan pesintä ja että vesiliikenteen päästöjä tulisi vähentää

suosituksen pitäisi sisältää jatkuvan parantamisen ja parhaiden käytänteiden levittämisen periaatteet

hallituksen esityksessä todetaan että sopimuksella turvataan saimaan kanavan liikenteen jatkuvuus sekä riittävä palvelutaso kanavan käyttäjille ja myös todetaan että on tarkat säännökset ympäristön suojelusta

on hyvä että niitä näkökohtia on tässä otettu huomioon ja varmaankin valiokuntakäsittelyssä on syytä harkita että ne varmasti toimivat tarkoituksenmukaisella tavalla

erityisesti länsimetron jatke on koko pääkaupunkiseudun kannalta tärkeä ja kiireellinen

raideliikenteeseen panostaminen vähentää liikenteen ilmastopäästöjä vähentää ruuhkia parantaa ilmanlaatua sekä edistää asukkaiden hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä

metroa rakennetaan parastaikaa välillä ruoholahtimatinkylä

tämä länsimetron kokonaisuus jatkuu matinkylästä kivenlahteen ja koska louhinnat matinkylään ovat likipitäen valmiit olisi järkevää saman tien jatkaa louhintoja samalla projektiorganisaatiolla

arvoisa puhemies

vesienhuoltohankkeiden rahoitus on myös hyvä itämeren suojelun kannalta

markkinalähtöisesti saavutettavissa oleva kannattavuuden lisääminen on hyödynnettävä täysimääräisesti ja kiinnitettävä huomiota elintarvikkeiden hinnanmuodostukseen

kannustan ministeri koskista lämpimästi tässä työssä ja jatkamaan näitä ponnisteluja siihen että viljelijät saavat työstänsä ansaitsemansa tuoton

vahvasti tähän voi hyödyntää sitä näkökulmaa että lähi ja luomuruuan kysyntä kasvaa todella räjähdysmäisesti

lähi ja luomuruokaa voi edistää monin eri keinoin muun muassa julkisessa hallinnossa lisäämällä luomuneuvontaa ja erityisesti parantamalla logistiikkaketjuja että saamme lähiruokatuotteet luomutuotteet kotimaiset tuotteet kuluttajien saataville kauppojen hyllyille tai joihinkin muihin markkinapaikkoihin joista kuluttajat helposti löytävät nämä halutut tuotteet

luomuruuan edistäminen on hyväksi myös itämerelle kuten myös maatalouspolitiikan suuri kokonaisuudistus ja on erinomaisen hyvä että se on meneillään ja myös eu haluaa viherryttää maatalouspolitiikkaa

metsien suojelusta sen verran että metsien suojelua on viime vuosina edistetty hyvin muun muassa metso ohjelmalla joka perustuu vapaaehtoiseen metsänsuojeluun

arvoisa puhemies

kysyisin eräästä momentista

energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus

se on erittäin tärkeätä siksi että lähes suurin osa suomen metsistä on talousmetsiä ja niissäkin on monimuotoisuutta ja varsinkin sellaista monimuotoisuutta jonka voi vielä pelastaa ja joka muuntuu monimuotoiseksi metsäksi ajan kanssa

tämä on kuitenkin sellainen momentti johon olisi syytä lisätä rahoitusta ja resursseja vuosi vuodelta sillä energian säästäminen ja energiatehokkuus ovat ilmastotalkoissa kaiken a ja o

siinä on erittäin keskeistä ottaa vahvasti huomioon pehmeämmät metsänkäsittelymenetelmät edistää niitä kuten jatkuvaa kasvatusta ja lisäksi myös ottaa huomioon kaikki monimuotoiset kohteet joita talousmetsistä löytyy että ne saataisiin myös vahvasti suojeluun

kysyisinkin arvoisalta ministeri pekkariselta mitä hankkeita on tai on suunnitteilla energiatehokkuuden suhteen

arvoisa puhemies

jatkossa tarvitaan todellakin erillisiä korvamerkittyjä hankerahoja nimenomaan kevyen liikenteen väylien toteuttamiseen muuten ne eivät lähde liikkeelle

arvoisa puhemies

mutta toki täytyy todeta että se on vasta tällä hallituskaudella yleensä otettu käyttöön eli positiivista sekin mutta jatkossa tämän tuen merkittävä korottaminen on olennaista jotta sillä voitaisiin todella vaikuttaa joukkoliikenteen käyttöön

se on ollut kuntapäättäjille kyllä todella haastavaa koska olemme halunneet taata lapsille ja vanhuksille hyvät ja laadukkaat palvelut mutta yhtä kaikki olemme onnistuneet tasapainottamaan taloutta

varmasti onkin hyvä että näistä ohjelmista saatuja tuloksia käytetään tuottavuusohjelmien laadintaohjeiden pohjana jota ministeriö tulee laatimaan kaikille kunnille

opetusministeriön hallinnonalalla korostuu perusopetuksen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadun kehittäminen sekä aikuiskoulutuksen vahvistaminen

oli iso riski että lahden ja helsingin väliä liikennöiviltä z junilta tai helsingin ja karjaan välillä liikennöiviltä y junilta olisi leikattu vuoroja

nythän kunta saa sitä enemmän rahaa mitä enempi on nuoria työkyvyttömyyseläkkeellä kun sen sijaan paljon järkevämpi lähestymistapa olisi kannustaa ja voimaannuttaa nuoria ja palkita sitten ne kunnat jotka tekevät oikeita asioita

jaosto onkin nostanut esille harrastukset

hyvä harrastus tuo lapselle positiivisia kokemuksia joukon ystäviä sekä vahvan pohjan identiteetin luomiselle

palveluitakin voi tuottaa tehokkaammin käyttämällä yhteistiloja hyödyntämällä sukupolvien välistä kohtaamista erinäisissä tiloissa se tuo sekä yhteisöllisyyttä että tuottavuutta lisää

eli se että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus harrastaa pitäisi ottaa ihan vakavaan harkintaan ja miettiä kelan kautta tai toimeentulotuen kautta lisää tukea tähän tarkoitukseen

sitten yliopistojen rahoituksesta

kunnilla on oltava kuitenkin selkeä käsitys siitä mitä kannattaa kilpailuttaa ja mitkä palvelut voidaan tuottaa edullisemmin kehittämällä kunnan omia toimintoja

valiokunta pitää välttämättömänä että näihin perusvoimavaroja vähentäviin tekijöihin saadaan pysyvä ratkaisu niin että yliopistojen perustoiminta ei heikenny

jotta voimme aidosti toteuttaa hyvät ilmastotavoitteemme vaatii se asianmukaista toimintaa eli panostusta raiteisiin ja tukea joukkoliikenteelle sekä ruuhkamaksujärjestelmää

onkin todella keskeistä auttaa kuntia hankintaosaamisen kehittämisessä mutta myös kuntien oman palvelutuotannon tukemisessa ja vahvistamisessa koska aivan kaikkeahan ei voi ulkoistaa eikä kilpailuttaa

vaihtoehtomenetelmäkeskus sai lisärahoitusta eläinkokeiden vaihtoehtomenetelmiä kehittävä keskus mistä voi sanoa kiitokset

sitten vielä lopuksi erittäin tärkeä asia lisäys nuorten työpajatoiminnalle

kun työelämävaliokunta käsitteli tätä asiaa ilmeni että etsivä nuorisotyö oli saamassa lisäresursseja jotka tulevatkin todella tarpeeseen mutta työpajat taas eivät vastaavasti olleet saaneet

lentoliikenteen tuki on kestämättömän suuri eli jatkossa tarvitaan kyllä merkittävä suunnanmuutos siinä minkälaista liikennettä tuetaan

osa minkälaisia osakokonaisuuksia he myyvät että hankinta alueet säilyvät kooltaan sellaisina että paikalliset toimijat voivat toimia palveluiden tuottajina

tänään nimittäin juuri espoon kaupunginhallitus käsittelee vastuullista ostamista ja sosiaalisesti kestävää kehitystä espoon hankinnoissa

eli hankintojen kauttakin on hyvä tehdä vastuullista kestävää oikeudenmukaista ympäristökriteerit ja ilmastokriteerit täyttävää politiikkaa

nythän tälle hankkeelle ei ole vielä varattu rahoitusta mutta tämä on yksi hsl hankelistan hyvinkin keskeinen ja tärkeä hanke elikkä sen toteutuksen pitää tulla kyseeseen viimeistään seuraavalla hallituskaudella

kunnilla on mahdollisuus ottaa hankinnoissaan huomioon erilaisia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia vaatimuksia mahdollisuus julkisten hankintojensa kautta edistää muun muassa vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä

tänään kaupunginhallituksessa olevassa päätösesityksessä esitetään että espoon kaupungin hankintaohjetta täydennetään sosiaalisilla kriteereillä ja olen kyllä tästä seikasta ylpeä